me emme kritisoi sitä vastaan että raiteet laitetaan kuntoon ja nämä hankkeet ovat varsin järkeviä

raideliikenteessä on kuitenkin semmoisia ominaisuuksia mitkä tekevät siitä kuitenkin aika lailla huonon näin isoon maahan

ensinnäkään ei ole tehokasta kuljettaa kuin isoja junia missä on vaunuja useita ja sen junan on lähdettävä jostain raaka ainepisteestä mentävä suoraan jalostuslaitokseen tai satamaan koska joka ikinen purku tai lastaus vie sen kuljetuksen tehokkuutta pois

äskeisessä keskustelussa jäi epäselväksi tämä mitä tarkoitin

jos finavian tulopuoli tippuu niin miten pidetään maakuntakentät pystyssä

se lienee osaltaan sopiva myös tähän salkkuun

äsken olisin kysynyt myös perusväylänpitorahoista eli siitä kuinka kalliiksi tämä säästäminen tulee kuinka pitkälle vauriot ylettyvät

kun totuus on kuitenkin se että aika harvan kotiovelta menee palveluiden luo rautatietä kiskoja niin siinä kohtaa tullaan siihen johtopäätökseen että tätä kumipyöräliikennettä tarvitaan aina on se sitten rahtia tai henkilöliikennettä

nyt esitän tässä kohtaa kysymyksen kuntaministerille

arvoisa puhemies

jos sallitte niin tuon hieman laajemman hieman ohkaisesti tähän asiaan liittyvän asian keskusteluun

kun kuntien rahoitus pienenee kuinka pitkälle arvioitte katuverkon ja katuverkon alla olevan infran vaurioiden etenevän

se mikä on vielä tehnyt semmoisen kumipyöräliikenteen puolestapuhujan tästä nykymeiningistä on se että nykyään ei ole olemassa mitään isoja varastoja vaan ne ovat tiellä nimenomaan pienissä erissä tilattaessa tuotavia malleja mistä johtuu se että aika harva autokauppias tuo kymmentä junavaunullista autoja myytäväksi tilauksesta

se mikä on toinen selkeä asia on se että tämä hallitus lyö henkilöautoilijaa suoraan kasvoihin

arvoisa puhemies

polttoaineverot erilaiset muut verot rankaisevat normaalia suomalaista ihmistä joka asuu tyypillisesti maaseudulla jossa ei ole sitä joukkoliikennettä mitä tarvittaisiin henkilöautosta luopumiseen

heiltä on se suorastaan kielletty

kun täällä on tullut puhetta nyt komissaari olli rehnin linjan kannatuksesta ja että se on se oikea linja niin hänhän ajaa nimenomaan eun linjaa ei suomen ja meidän tämän salin asioita

hän ei edes saa ajaa suomen etuja jolloin tässä tulee iso kysymysmerkki kenen etuja kokoomus täällä nyt ajaa edustaja männistön puheitten perusteella

pääkaupunkiseudulla tai sen kaltaisissa ympäristöissä sitä on järkevä kehittää entisestään mutta muualla suomessa asukaskapasiteetti ei välttämättä riitä toimivaan joukkoliikenteeseen jolloin on erittäin loogista edistää henkilöautoilua nykyisen joukkoliikenneajattelun sijasta

minun mielestäni me olemme aivan liikaa eun talutushihnassa ja olemme matkalla kohti liittovaltiota

arvoisa puhemies

liikenneturvallisuudesta pari sanaa

ajattelumalli minkä toimme tuohon mietintöön on se että mielenterveysasioista huolehtiminen voi olla kenties tärkein ja isoin merkittävin liikenneturvallisuuteen tähyävä toimenpide

välttämättä yksilläkään keskikaiteilla tai turvallisilla liikennejärjestelmillä ei saada sitä vaikutusta kuin mielenterveyteen yleisesti panostamalla

tasoristeyksien poisto on toinen asia minkä näin paloesimiehenä toin kokemuspohjaisesti esille

se onneksi saatiin sinne

ja yleensäkin risteysturvallisuutta kehittämällä kiihdytys ja erkanemiskaistoja kehittämällä saadaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta aikaiseksi jolloin liikenneturvallisuuden myötä tulee myös energiataloudellisuus

arvoisa puhemies

tässähän on kyse lähes muodollisuudesta jolla saatetaan nämä sopimukset voimaan

mutta tässä yhteydessä käsitellään myös niitä resursseja mitä siellä on käytettävissä ja eräs tärkeä asia on tosiaan että siellä suoja ja turvavarusteet ovat kunnossa kun sinne on menty

periaatteessa peruspohja on jo sillä mallilla että niitä toisella tavalla tulkitsemalla suomi voisi pitää rauhanturvaajaveteraaneistaan huolta

hallituksen edustajien puheista on pääteltävissä että me käsittelemme vaihtoehtoisia budjetteja joita ei ole vielä edes esitetty

nämä ikävät loukkaantumiset pommi iskuissa ynnä muuta

tämän eduskunnan aikana liikenneministerinä on ollut jo useita eri ministereitä ja se näkyy hallituksen liikennepolitiikassa

aloitetaan kuuluisasta tasaverosta tasaveroista joita on vaalipuheissa kovasti vastustettu mutta esitys on niitä pullollaan

siellä erittäin poikkeavissa tilanteissa olevat miehet naiset suomalaiset rauhanturvaajat jotka toimivat siis suomen lipun alla tarvitsevat myös henkistä tukea ja yhteistyö tässä kohtaa rauhanturvaliittojen kanssa on erittäin suositeltavaa

jokainen budjetti on ollut alijäämäinen siihen nähden että tiestömme pysyisi edes nykytilassa ei siis paranisi vaan pysyisi nykytilassa

polttoaineiden verot nousevat ja varsinkin raskaan liikenteen dieselvero osuus tulee olemaan niin iso ja kattava että se on tasavero jos jokin

maksujen osuus tulee nostamaan kuljetuksien hintaa samoin kuin esimerkiksi rikkidirektiivi väylämaksut luotsausmaksut

kuitenkin tästä ministerivaihdoksesta johtuen esimerkiksi tämä parlamentaarinen tieryhmä jolta on odotettu paljon ei ole päässyt kunnolla edes sitten toimimaankaan koska kunnon veturia ei ole ollut

monen asian kohdalla mitä voitaisiin ottaa oppia ulkomailta esimerkiksi autojen verotuksen tai polttoaineverojen suhteen ajoneuvoverojen yleensäkin tämä hallitus ei katso sieltä niitä hyviä asioita tämä katsoo kaikkea muuta

myös autoilua lyödään epätasa arvoiseen asemaan koska koko aika ollaan menossa sinänsä hyvää tarkoittaviin ympäristö päästöperusteisiin verotuslinjoihin

mutta kun sitä suosivat automallit ovat vaan köyhän kansan ulottumattomissa niin se eriarvoistaa yhteiskuntaamme

siellä tehtiin taksiliikenteen vapautus ja nyt siellä on edessä ongelmia mitä yritetään korjata ja jostain ihmeen kumman syystä tämä hallitus haluaa tämän tänne

eli jos nyt budjetissa otetaan taksien verovähennysoikeus pois paitsi esteettömiltä takseilta niin se ohjaa meidän taksikaluston tämmöiseksi pakettiautomalliseksi koska niissä on se vähennysoikeus olemassa

nuorten yhteiskuntatakuu on ehdottoman kannatettava asia koska yksikään nuori ei saisi tippua niin sanotusti kelkasta pois

mutta siihenkin hallitus esittää taas varsin nurinkurisia toimenpiteitä vähentämällä koulutuspaikkoja tietäen että edessä on taantuma ellei lama tulee myös työttömyyttä ja niitä tarvittavia työpaikkojakaan ei tule joten toivottavasti tämä hyvä tavoite nuorten yhteiskuntatakuu toimii edes jotenkin

ja myöhemmässä vaiheessa tämä hallitus esittää joukkoliikennelakien kohdalla asemapäivystysvelvoitteen poistoa näiltä esteettömiltä takseilta joten yhdessä nämä kaksi esitystä käytännössä vapauttavat taksiliikenteen

eikö ainakin tässä kohtaa kannattaisi katsoa niitä virheitä mitä ruotsissa on tehty ja perua tämmöiset ajatelmat

hallituksen esityksessä myös vaikuttavuuslaskelmat ovat varsin puutteellisia esimerkkinä nyt mainittakoon tuo lehtien arvonlisävero osuuden nousu

siitä on erinäköisiä seurauksia joiden kautta voi tulla työttömyyttä tämänkin päätöksen perusteella

ruotsissa se ei ole turvallinen se ei ole luotettava

jos mennään liikennepolitiikkaa vielä eteenpäin pikkasen niin tahtoisin pikkasen väläyttää semmoista mihin täytyy varautua

varuskuntia lakkautetaan mikä johtaa maanpuolustustahdon heikentymiseen alueellisesti

myös tämäntapaisissa pakkoliitoksissa mitä kuntaliitoksissakin te nyt harrastatte ne säästöt tulevat olemaan uskottavan puolustuksen rapauttamista samaan aikaan kun rajan toiselle puolelle tuodaan rautaa

kun finnairilla on käytännössä kaikki munat samassa korissa eli aasian hubissa helsinki vantaan kenttä syöttää sitä kautta kaikkia maakuntakenttiä niin kun tulot loppuvat valtion on kyettävä vastaamaan tähän haasteeseen että meillä on tulevaisuudessakin maakuntakenttäverkosto ja sellainen lentoyhtiö missä on sinivalkoiset siivet

suomi on olemassa ainoastaan uskottavan maanpuolustuksen ansiosta

perusteena sille että sitä ei ole tehty on käytetty sitä että tämä on käsitelty parlamentaarisesti ja sitä ei sen takia aukaista uudelleen

nyt kuitenkin esimerkiksi tämä henkilöiltä perittävä vero nousee ja tämä periaate on siis murrettu

mielestäni tämä henkilöiltä perittävä maksunkorotuskaan ei vastaa sitä tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä mitä kansan parista kuulee

valokuituverkon rakentaminen on tyssännyt niin kuin me sanoimme että langattoman laajakaistaverkon rakentamisen yhteydessä tulee tapahtumaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

en mahda sille ajatukselle mitään että hallitus jotenkin väheksyy meidän välikysymystämme

ja jos hallitus väheksyy meidän välikysymystämme välinpitämättömästi suhtautuu siihen eikä vastaa esitettyihin kysymyksiin niin silloinhan hallitus tämän päätelmän perusteella väheksyy myös demokratiaa koska me olemme täällä edustamassa kansanedustajina kansaa

vastaukset joka tapauksessa puuttuvat ja hallitus hienoin sanakääntein puhuu suoraselkäisestä toiminnasta ja vastuunkannosta ties minkäkin asian kohdalla mutta itse toimii täysin toisin

tästä kuntauudistuksesta mikä on mielestäni pakkoliitoshanke paras hankkeen pakkolinja jatkuu on keskusteltu jo pitkään mutta me olemme myös huolestuneita palveluiden saatavuudesta

hallitus teki ja on tehnyt jo useaankin otteeseen arvovalinnan sen suhteen miten rahojamme käytetään

kunnallisvaalisumutus on jatkunut täällä illan mittaan useiden edustajien puheissa heidän todistaessa että he eivät hyväksy pakkoliitoksia

valtionosuuksien leikkaus vaikuttaa suoraan moneen sosiaali ja terveysalan toimeen tehtävään koska nämä toiminnot ovat valtaosin kunnan vastuulla

mutta totuus on kuitenkin se että kun te hetken ajan päästä määräätte sosiaali ja terveyspuolen asukasmäärärajat kiristätte kuntien talouden ja lisäksi vielä leikkaatte valtionosuuksia te käytännössä teette pakkoliitoksia

jos rahat loppuvat silloin leikataan tai sitten vastaavasti korotetaan veroja mitkä ovat tasaveroja niin että sekin on sitten taas epäoikeudenmukaista

tosin joihinkin kohtiin taas hallitus hienosti korulauseiden mukaan antaa rahaa mutta sieltä peiton toisesta päästä leikkaa isomman siivun pois

todellisuudessa ja yhtenä osana tätä kuulemista tehtiin erittäin hyvin suunnitellulla kyselykaavakkeella

hallitus antaa hallitus ottaa sumuttaa kuntalaisia kansalaisia

näitä kyselykaavakkeita kuntapäättäjät täyttivät vajaalla tiedolla tietoa ei ollut kunnolla saatavissa eikä sitä ole oikeastaan vieläkään

samaan aikaan myös monet muut asiat ovat tietysti leikkausten kohteena

suomen tiestöt mutta myös kadut viemärijärjestelmät vesijohdot jopa turvallisuus pelastustoimen kautta kaikki nämä ovat hallituksen leikkauslinjan alla

toisaalta demokratiaan kuuluisi myös se että kun me puhumme vaikka se olisi hieman epäselvääkin niin lehdistö olisi

ja kirsikkana tämän kakun päällä on vielä tämä pakkoliitoshanke millä kurjuutetaan vielä enemmän kuntalaisia

olemme liikkeellä pelkästään huhupuheitten perusteella

tosin tästä asiasta he tietävät enemmän koska tämä on heidän oma asiansa mutta kuitenkin vajailla tiedoilla mennään

yksinkertaisesti sanottuna pakko on huono konsultti ja pakolla ei tulla saavuttamaan hyviä tuloksia tästä pakkoliitoshankkeesta

tämä suuruuden ihannointi ja paras hanke on osittain johtanut siihen että päätöksenteko on karannut vaaleilla valittujen päättäjien käsistä

jos tätä pohditaan eteenpäin niin on myös hieman epäilyttävää tämä uutinen miten poliittisille nuorisojärjestöille jaetaan rahaa ja tämä tehdään käytännössä poliitikkojen valvovan silmän alla ja sitten korkein oikeus joutuu puuttumaan siihen että perussuomalaisten nuorisojärjestöä syrjitään eikä ole toimittu lain mukaan

näistä edellä mainituista syistä hallituksen kovan käden ojennuksesta pahalla tavalla kuntalaisia kohtaan kannatan edustaja saarakkalan esittämää epäluottamuslausetta

pahimmassa tapauksessa palvelut ja päätökset on siirretty osakeyhtiölain salaisuuksien alle hyvä veli järjestelmän käsiin ja vaaleilla valitut päätöksentekijät ovat sivuosassa

tämä on myös niitä on nämä ovat myös niitä asioita mihin pitää kiinnittää huomiota eli kyllä katseen pitää olla vahvasti me

keskusteluun

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannalla yksi johtoon jo

pöydällepanoa varten esitellään baharevin sen kolmaskymmenesosa voi myös nousta tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenes yhdettätoista kaksituhattaneljätoista pidettävään pääsyt mäkisen ei hyväksytä

pienien kuntien kohdalla tilanne voi olla päinvastainen

samoin menetellään kaivertkin kolmekymmentäyksi yv kolmekymmentäneljä ja syötti

eduskunnan seuraava täysistun torstaina kahdeskymmenes yhdettätoista kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista

tämä meissä itsessämme